joku wärtsilä on tehnyt vaikka smart power generation systeemin vesivoima on hyvä säätövoimakuvio jopa sähkön kulutuksen optimointi kuluttajan osalta joka taas vähentäisi sitten kulutusta silloin kun nämä jutut ovat kalleimmillaan

tässä on ollut hyviä esityksiä tässä talousarviopuolella esimerkiksi korkeamman riskin vientitakuista mutta sehän kohdistuu voimakkaasti suurimpiin hankkeisiin

näyttää että se toimii jo kansainvälisellä tasolla mutta ainakin niitten havaintojen perusteella joita itse olen tehnyt yritysten kanssa keskustellessa täällä suomessa tuntuu olevan erittäin korkeat rajat eikä tehdä riittävästi yhteistyössä tätä vientitoimintaa

arvoisa herra puhemies

nyt spekuloidaan tietynlaisesta rahastosta mutta mitään käytännön kokemusperäistä näyttöä mitä teidän vastalauseessanne on emme ole vieläkään saaneet selville

sitten arvoisa hallintovaliokunnan puheenjohtaja sanoi että hallintovaliokunnan käsittelyssä tästä asiasta sanottiin että voivat lisätä suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta

juuri näin suomessa työskentelyn vetovoimaisuutta kun puhutaan että tarvitaan työvoimaa suomeen mutta sanottiinko siinä myöskin että voivat lisätä selvästi työttömyysturvan hyväksikäyttöä

arvoisa herra puhemies

todellakin jo vuosikausia me olemme puhuneet kuntatalouden ongelmista ja sen haasteista mutta edelleenkään me emme kunnolla tiedä mihin kaikkeen menee mitä palvelut maksavat ja miten tietyllä tavalla sitä voidaan verrata tai mikä on erilaisten palvelujen laatu ja mitkä ovat ne kansalliset standardit

kysynkin sen takia

millä aikataululla me voisimme saada tällaiset yhteiset standardit tiettyjen palvelujen hintaan ja kenties laatumäärittelyyn että me voisimme aidosti verrata mitenkä eri kunnat tai yksityiset tai kolmannen sektorin tuottajat palvelut tuottavat

tarttuisin jo aikaisemmin edustaja myllykosken esittämään ajattelumalliin ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisesta ja siinä olevista mahdollisuuksista koko maahan

myöskin ministeri ihalainen sanoi että vaikka palkkatukijärjestelmä meillä on niin edelleenkin kynnys palkata on erittäin suuri

totta kai täytyy ensin olla sitä myyntiä minä tunnustan sen mutta pitäisikö meidän aidosti miettiä koko tätä työelämäkysymystä laajemmin

auttaisiko kenties pitempi koeaika tämäntyyliset jutut

arvoisa puhemies

tässä todellakin on kysymys siitä mikä on suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessa ei sen enempää eikä vähempää

nyt ainakin toivottavasti kaikki kansanedustajat tietävät ne yhteiskunnan faktat jotka liittyvät tähän eläkekysymykseen ja työkysymykseen

olisi sitten varaa keskustella myöskin jakopolitiikasta tulevaisuudessa mikäli pystyttäisiin tällaisia rakenteellisia muutoksia tekemään

eli uskon että tätä tavoitetta ei olisi saavutettu tätä keskustelun tasoa mikäli ei olisi aika räväkästi otettu tätä asiaa esille

pidän myöskin itse erittäin tärkeänä tämänpäiväistä sopimusta ja se oli yksi ponnin tämänpäiväiseen sopimukseen että tämä keskustelu aloitettiin näinkin räväkästi

nyt on todellakin tärkeää keskustella ja tehdä päätöksiä jotka myöskin ulottuvat hyvin pitkälle laman jälkeiseen aikaan ja silloin me puhumme tästä työviihtyvyydestä

syyttely ei ed

myöskin minä kierrän paljon yrityksissä ja kyllä se on vaan tosiasia että eivät yrittäjät ajattele sillä tavalla että saisipa heitettyä nämä työntekijät pois vaan yrittäjät ajattelevat sillä tavalla että saisipa pidettyä vielä viimeiseen asti nämä työntekijät koska kaikki valistuneet ihmiset tajuavat että työvoimasta on tulevaisuudessa pula mikäli yritys yleensäkin pystyy toimimaan

taustahan tähän kuntalakiin ja yhtiöittämisvelvollisuuteen lähti alun perin ensin valtion puolelta eli destiasta

on tietysti tärkeä kysymys otetaanko vaihtoehdoksi sitten että vähennetään väkeä tai lopetetaan yritys jolloin menetetään kaikki työpaikat silloin kun on kysymys viimeisistä euroista

eli ei ole kenelläkään varmastikaan negatiivista asennetta tai se on hyvin harvinaista niin että ei luotaisi nyt tällaista vastakkainasettelun henkeä näissä kysymyksissä

yksityinen kolmas sektori ja kuntapuoli

sellainen työpaikka jossa voi oppia uutta joka pystyy joustaviin työaikaratkaisuihin työn organisointiin työterveydenhuoltoon ikäjohtamiseen ja kenties siihen että työn jälkeen on vielä aikaa läheisille ihmisillekin

eli tämä näkökulma varmasti tulee esiin tulevina vuosina ja ne hyvät työpaikat voittavat ja sitä kautta myöskin ne yritykset voittavat

kuten sanoin jo tässä aikaisemmassa debatissa tämä työviihtyvyys työhyvinvointi tulee olemaan tärkeää mutta toinen tärkeä on tietysti se keskustelu siitä mitä myöskin valtiovallan toimesta voidaan tehdä uusia rakentavia ajatuksia sen suhteen mitenkä saataisiin ihmiset viihtymään työpaikalla pidempään

eli tämä yhtiöittämisvelvollisuus toivottavasti tuo nyt sitten läpinäkyvyyttä näihin kuntien omistamiin yhtiöihin koska konsernin sisälle tätä läpinäkyvyyttä ei todellakaan ole saatu

aika tuore tutkimus liittyy tällaiseen kuin kuntamaisema oy joka arvioi näitä eri palveluiden kustannuksia

pidin ihan mielenkiintoisena ajatuksena esimerkiksi tätä kristillisdemokraattien ajatusta verotusmuutoksesta niille henkilöille jotka ovat jo vanhuuseläkkeellä

vaikka siinä olisi erilaiset olosuhteetkin niin on se kyllä niin huikea ero että jotakin täytyy jossakin tehdä paremmin ja laadussa ei ollut juurikaan eroja

ei voida ainoastaan puhua siitä että saataisiin nykyiset työttömät työelämään vaan on saatava myöskin entistä enempi uutta työvoimaa myöskin seniorikansalaisia niitä jotka haluavat tulla mukaan

sama vertaus oli hoiva ja hoitopalveluissa

sen takia myöskin nämä uudet verotusratkaisut uudet luovat ratkaisut ovat tarpeen koska ne vaikuttavat seuraavina vuosikymmeninä meihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

se ongelma teidän näissä himmeleissä on juuri se että te ette mitään vanhaa ota pois lisäätte vielä sen maakunnan

on todellakin mielenkiintoista nähdä mitä tämä yhtiöittäminen teettää ja mitä se vaikuttaa sitten siihen kuinka tasavertaiseen asemaan yksityinen kolmas sektori ja kuntapuoli tulevat

ja pitäisi nyt löytää sitten sellainen malli yhdessä joka kehittäisi niin että olisi mahdollisimman vähän hallintoa ja mahdollisimman paljon palveluita ja käsiä siinä palvelupuolella

mutta toinen kysymys ministeri virkkuselle liittyy näihin lakeihin

alammeko me vähitellen karsia sitä lakisääteisyyttä ja antaa valtaa ja vastuuta enempi sille paikallistasolle siirtää suurempia kokonaisuuksia jolloin ne pystyttäisiin järjestämään paremmin

aika paljon tuli esimerkkejä että tässä on edelleenkin hyvin paljon poikkeuksia ja voi kysyä esimerkiksi kysymyksen voiko palvelun lakiperusteisuus olla poikkeus

minä toivon että nyt mennään tällaiseen avoimeen kustannusperusteisuuteen mennään mieluummin laadun arviointiin kuin pelkän hinnan arviointiin ja tehdään ihmisille entistä parempia palveluja

idea ja kuunnella kun me sen sijaan että me kuuntelemme viranomaisia pitäisikö katsoa kuitenkin lähipiiriä ja perhettä ja muuta

on se aika ihme että monessa muussa euroopan maassa tämä ei ole mitenkään ongelma asiana vaan siellä osataan toimia ja käyttäytyä myöskin toiminnassa ja kulttuurissa jossa alkoholi on normaali osa muttei liiallinen osa ja suomessa on joku tällainen ihmeellinen kulttuuri

sitten viimeisenä kun puhutaan että otetaan mallia ranskasta jossa mielikuvamainonta on kielletty siellähän se mainonta tapahtuu hinnalla jolloin tulee juuri se väärä kuva koska mielikuva asiat ovat kiellettyjä

palaan myöskin tähän perustulokokeiluun ja niin kuin todella aikaisemmassa puheenvuorossa edustaja honkonen sanoi kelan puolelle on annettu selvitystä tai oikeastaan käsitykseni mukaan tutkimushanketta miten tässä asiassa edetään

minkälaiseen kohderyhmään tämä perustulo kannattaisi kokeilla

ensinnäkin aikaisemmin päivällä puhuttiin aika paljon tästä yliopistouudistuskeskustelusta ja on mielenkiintoista nähdä mitenkä kaikki on opposition puheissa kääntynyt suunnilleen päälaelleen ne tavoitteet mitä yliopistouudistus tavoitteli ja missä ollaan aika hyvin päästy toteutukseen

itse seitsemän vuotta yliopistomaailmassa olleena niin kyllä silloin puhuttiin paljonkin siitä että haluttiin enempi itsenäisyyttä haluttiin enempi omaa päätöksentekoa mahdollisuutta keskittyä omiin erikoistumisalueisiin kritisoitiin paljon että kaikki rahoitukset menevät vuokrankorotuksiin ja nyt kun on oma yhtiö siellä niin on sekin muuttunut

vielä on unohdettu opposition toimesta se että ei ole tehty mitään vähennyksiä toimintamäärärahoihin vaan on itse asiassa haluttu tukea sitä että saadaan lisää ja myöskin tehdään itse hankintoja halutaan tehdä se kannustavaksi malliksi mutta mitään vähennyksiä ei ole tapahtunut missään yliopistossa

kahteen asiaan missä on ollut kehitettävää ja hiukan korjattavaakin

toinen teema josta on paljon puhuttu on todellakin ollut energiaverot ja suuntahan on ollut loogisuuden ja strategian näkökulmasta täysin oikea

tämä on se looginen ja ainut oikea suunta mikäli me haluamme muuttaa tätä yhteiskuntaa ja haluamme tehdä sellaisen yhteiskunnan että täällä pystyvät seuraavatkin sukupolvet elämään

emme ole edelleenkään saaneet opposition näkemystä millä tavalla he olisivat tämän kysymyksen omalta puoleltaan ratkaisseet varsinkin kun on kuitenkin keskusteltu millä tavalla on toisella puolella kompensoitu sitä tulopuolta jolla nämä muutokset pystytään ja monenkertaisesti pystytään maksamaan

nyt kokonaisuus unohtuu

mutta niin kuin sanottu on erittäin tärkeätä että on tehty myöskin korjauksia jos tavoite ja toteuma näyttävät erilaisilta

esimerkiksi pirkanmaan osalta tilanne on aika huolestuttavaa metsäteollisuuden suhteen koska se vaikuttaa myöskin esimerkiksi metsäteollisuuden siistausjätteeseen

sehän menee sillä tavalla se malli että syntyy siistausjätettä sen takia että kerätään paperia erotetaan sitten paperista muste ja se menee maanrakennusteollisuudelle

maanrakennusteollisuus taikka metsäteollisuus maksaa maanrakennusteollisuudelle että se ottaa sen maanparannustöihin ja se on maksanut metsäteollisuudelle vähempi kuin se vero joka menisi itse asiassa siitä että se menisi suoraan kaatopaikalle

nyt jos veroa nostetaan niin on suuri uhka siitä että itse asiassa myös tämä maksu maanrakennusteollisuudelle nousee jolloin se ei enää ole järkevää

toinen näkökulma on siinä että mikäli suomessa ei enää esimerkiksi kierrätyspaperia siistata niin paperinkierrätys loppuu kaikkinensa jolloin onkin kysymys aika paljon suuremmasta asiasta

sen takia halusin tällaisen yksityiskohdankin nostaa esille mitä voi tietyssä veromuutoksessa tapahtua joka voi itse asiassa vaikuttaa hyvinkin ratkaisevasti koko kierrätyspuolen kysymyksiin koko suomalaisessa yhteiskunnassa mikäli näitä haasteita ei pystytä ratkaisemaan

yksi on yritysten rahoitus toinen on nämä julkiset hankinnat ja kolmantena on juuri työvoiman palvelukulttuuri ja työttömien palvelukulttuuri

todella on hyvä mitä hallitus on tehnyt eli laittanut lisää rahoitusta tekesille finnveralle teollisuussijoitukselle

ne ovat sellaisia jotka lieventävät tätä taloudellista tilannetta mutta tosiasia kuitenkin on että merkittävä määrä yrityksiä painii tällä hetkellä rahoitusvaikeuksissa ja se täytyisi ottaa riittävän vakavasti

juuri niin kuin elinkeinoministeri vapaavuori sanoi syy on useimmiten se että me olemme tehneet euroopan mittakaavassa niin suuria regulaatiopäätöksiä pankeille että ne keskittyvät omiin asiakkaisiinsa eivätkä laajenna sitä asiakaskuntaa laajemmalle jolloin merkittävä osa yrityksistä jää rahoituksen ulkopuolelle

toinen haaste on että vaikka julkiset rahoittajatkin ovat yrittäneet lisätä rahoitusta ne ehkä liian varmasti suhtautuvat asiaan ainoastaan varmoihin tapauksiin riskejä otetaan ihan liian vähän ja usein esimerkiksi finnvera ja pankit ovat toisiinsa linkittyneitä jolloin jos eivät pankit anna rahoitusta ei finnvera anna rahoitusta jolloin varsinaiset asiakkaat jotka haluavat ottaa riskiä ja viedä asioida eteenpäin eivät saa sitä rahoitusta

toinen asia liittyy julkisiin hankintoihin

kuinkas paljon hyvät ystävät siitä käytetään innovatiivisiin julkisiin hankintoihin sellaisiin joissa mietitään uudenlaisia toimintatapoja julkiselle sektorille tai tilataan uusia innovatiivisia ideoita yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta

siitäkin ajatellaan että ei oteta riskiä koska voi joutua hankalaan tilanteeseen joku voi epäonnistua mikä johtaa siihen että mieluummin tehdään sellaisia investointeja jotka ovat vanhoja eikä minkäänlaista kokeilu tai pilottiyhteiskuntaa haluta viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

ministeri ihalainen sanoi aika innostuneesti että nyt lähdetään toimimaan kuntavetoisesti tässä että kunnat ovat keskiössä siinä miten palvellaan työttömiä ja johdatetaan heidät työmarkkinoille

minä olen itse nähnyt aika monessa kunnassa että kyllä sielläkin pyöritään suhteellisen kaukana niistä aidoista työmarkkinoista ollaan hyvin kaukana siitä että palveltaisiin että nopeasti pääsisivät töihin työttömät vaan ehkä mennään siellä kauemmaksi siitä

jos oikeastaan on katsonut vähän tarkemmin niin monet yksityiset toimijat rekrytointitoimistot muut vastaavat ja kolmannen sektorin toimijat ovat paljonkin kenties ketterämpiä tekemään näitä ratkaisuja jolloin voisi miettiä että työvoimatoimistot ja muutkin voisivat olla monipuolisempia

teemmekö me nyt taas joka puolella sektorissa uudistuksia ja käytämmekö todella paljon rahaa siihen että yrittäisimme kerralla saada jotenkin nyt suuremman virityksen päälle

ei tehtäisi siitä hallinnollista mallia vaan tehtäisiin niin että parhaat pärjäävät ja parhaat löytävät ne reittinsä

siinäkin voisi löytyä jotain uutta kehitettävää tähän yhteiskuntaan

mutta tässä tapauksessa ymmärrän kyllä yksinyrittäjän näkökulmaa siinä suhteessa että todellakin tarvitaan varmasti jaksamisen kannalta sitä lepopäivää

tästähän pyydettiin selvitys kun tehtiin aikaisemmin laki ja siellä tapahtui juuri niitä ongelmakohtia että joudutaan seitsemän päivää olemaan töissä tai joudutaan mutta ajatellaan että pitää esimerkiksi kauppakeskuksen näkökulmasta olla

jos puhutaan kauppakeskuksen näkökulmasta taas niin on se että siellä annetaan tietynlainen palvelulupaus asiakkaille että liikkeet ovat auki tiettynä ajanjaksona jolloin ehkä meidän pitäisikin löytää jonkinlainen järkevä kombinaatio sen asiakaspalvelun ja yrittäjän lepopäivän välillä

yksi ehdotus mistä tässä on vuosikausia puhuttu on se että esimerkiksi yrittäjällä jos on yksinyrittäjä olisi se ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaaminen sivukustannuksista huomattavasti alempi jolloin tietyllä tavalla nämä ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan ja saataisiin kombinaatio ettei tarvitse jatkuvasti olla töissä

tai sitten varmasti on luovuttu joissakin kauppakeskuksissakin joissa tehdään niin että moni liike voi olla auki että siellä on vain monessa liikkeessä samoja työntekijöitä ja varsinainen yrittäjä voi pitää vapaata

kun aletaan keskustelemaan ensi vuoden talousarviosta niin kaikkihan todellakin tietävät että vanhoilla eväillä ei kerta kaikkiaan enää voi pärjätä ja meidän on pakko löytää jonkinlaisia uusia toimintatapoja malleja että me tämän hyvinvointivaltion saamme säilytettyä

ja sitä aika moni meistä on puhunut että me voisimme tehdä samoilla kustannustasoilla asioita tässä yhteiskunnassa myöskin huomattavasti paremmin ja tehokkaammin kun me aidosti rupeaisimme miettimään uudella tavalla asioita

viime aikoina olen itsekin analysoinut vaikka julkisen palvelun tai hyvinvointipalvelujen tuottavuuskysymystä ja kysynyt monelta kuntapäättäjältä esimerkiksi sitä paljonkos ne palvelut itse asiassa maksavat

miten me voimme katsoa mihin veroeurot menevät jos ei ole käytännössä tietoa mitä tietty palvelu maksaa ja miten sitä voidaan verrata jonkin toisen palveluntuottajan kanssa olkoon kysymyksessä vaikka yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja saati sitten että kustannusten lisäksi vielä ruvettaisiin keskustelemaan laadusta

siinä me voisimme ottaa mallia monesta muusta eu maasta jotka ovat siirtäneet monia palveluita sähköiseen muotoon ja sitä kautta helpottaneet ihmisten toimintatapoja

kuinka paljon me voisimme tätä byrokratiaa katsoa vielä pienemmäksi ja helpottaa niitä ilmoitusmenettelyjä että yrittäjät pääsevät tekemään varsinaista tuotannollista toimintaa tai tuloksellista toimintaa

hyvä uudistus tässä ensimmäinen todellakin vasta ensimmäinen askel on työ ja sosiaaliturvan kannustava yhteensovitus mutta me olemme vasta alkutaipaleella näissä asioissa

itse näkisin että meidän pitää luoda hyvin selkeä yksinkertainen malli että jokainen työpäivä on kannattava

ihmiset analysoivat paljonko saavat rahaa sosiaaliturvan kautta verrattuna työn kautta tulevaan rahaan ja se on täysin mahdoton tilanne tässä nykyisessä taloudellisessa ja valtiontaloudellisessa tilanteessa

meillä pitäisi olla tällaista ennakoivaa otetta huomattavasti enempi koska nyt me pelkäämme sen sijaan että me etukäteen yritämme vaikuttaa heihin ja tarrata heti nuoriin kiinni jos on pienikin syrjäytymisuhka

ja viimeisenä pointtina voin sanoa sen että meidän pitäisi olla paljon rohkeampia tekemään kokonaisuudessa tässä yhteiskunnassa erilaisia pilottihankkeita